ei kuulosta kovin tiukkana neuvotteluissa olemiselta

mutta kun viittasin tähän liittovaltiokehitykseen niin viittasin erityisesti eu komission esitykseen siellä on puolustustutkimuksen esiselvitys ja sen jälkeen mahdollinen tutkimusohjelma ja jopa valmistelut ohjelma ja tästä tähän varusteluohjelma

kysynkin arvoisa rouva puhemies valtiovarainministeri stubbilta

mutta perussuomalaiset ja keskusta yhdessä kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kanssa ei ole innostunut tästä ja ihmettelen miksi nyt perussuomalaiset ja keskusta ovat tässä nöyrtyneet kokoomuksen edessä

jos sähköä tuotetaan huomattavasti enemmän kuin omiin tarpeisiin niin eikö silloin se ylimenevä tarve kannattaisi tuottaa niin että siitä syntyy työpaikkoja

puhuminen irlannille annettavasta avusta on harhaanjohtavaa

apupakettia ei ole tehty tavallisten irlantilaisten ihmisten hyväksi

esimerkiksi valtaosa nuorten työpajan läpikäyneistä nuorista jatkaa siitä eteenpäin ja löytää sen oman uran niin että tämä on yksi keskeinen osa nuorisotakuuta ja se toimii

niitä työpaikkoja syntyy uusiutuvasta kotimaisesta maakunnissa tuotettavasta sähköstä pysyviä työpaikkoja ja niitä me haluamme puolustaa teollisten työpaikkojen rinnalla mutta ette te niitä halua puolustaa

irlantilaisilta leikataan muun muassa työttömyyskorvauksia ja lapsilisiä sekä minimipalkkaa alennetaan

nyt kun ajatellaan tätä ratkaisua jolla halutaan hillitä kustannusten nousua niin tämä yhtiöittäminen pirstoo järjestelmää lisää byrokratiaa ja hoitoketjut eivät integroidu vaan hajoavat

me haluamme vasemmisto haluaa olla mieluummin solidaarinen irlannin kansalle kuin irlantilaisille pankeille

tämähän on taustalla tässä ydinvoimapäätöksessä ja tätähän osoittaa muun muassa se että saksalainen energiajätti euroopan suurimpia energiajättejä e

arvoisa puhemies

pitää muistaa että pankki ei ole mikä tahansa yritys

on fennovoiman nimellä isänmaalliseen kaapuun pukeutuneena haluaa tulla suomalaisille sähkömarkkinoille haluaa myydä sähköä euroopan markkinoille sähköpörssiin ja kerätä voitot

kaikkien meidän on käytännössä oltava pankkien asiakkaita jotta saamme palkkamme eläkkeemme tai tukemme

arvoisa puhemies

te olette sillä kannalla että ulkomaalaiset omistajat käärivät voitot mutta me suomalaiset täällä kannamme vastuun ydinjätteestä me kannamme täällä vastuun mahdollisista ydinriskeistä

opiskelijat ovat varmaan todella kiitollisia tästä teidän kehittämissuunnitelmastanne jossa neljäsosa perustoimeentulosta leikataan pois

mutta se on tosiasia että tänä päivänä olympialaisissa kuten muissakin suurkilpailuissa vaikkapa jalkapallon mm kisoissa entistä enemmän raha pelaa ja välillä tuntuu että urheilu jää sivuseikaksi

kelan opintotukiasioista vastaavan pääsuunnittelija ilpo lahtisen mukaan leikkaus on harvinaisen suuri yksittäiseen ryhmään kohdistuvana toimenpiteenä

se ei ole ekologisesti kestävää eikä järkevää

pankeille on siis annettu suuri yhteiskunnallinen valta josta pitää seurata myös suuri yhteiskunnallinen vastuu

tänne tuodaan yksi esitys jota viime metreillä pekkaroitiin sillä tavalla että sähkönkulutusennusteita nostettiin sähkön säästö ja energiatehokkuusarvioita alennettiin ja kaiken lisäksi valmistelussa oli mukana oikeuskanslerin mukaan esteellinen virkamies ja meille ei anneta eduskunnalle mitään vaihtoehtoa

sen vuoksi entistä enemmän kisoja pitäisi pyrkiä jakamaan ja pitäisi miettiä sitä ekologista jalanjälkeä sitä mikä käytettävyys kisapaikalla on kisojen jälkeen

miten ministeri grahn laasonen opiskelijat voidaan ainoana ihmisryhmänä pakottaa elämään velaksi perustoimeentulonsa osalta

tämä vastuu korostuu globaalissa finanssitaloudessa jossa meidän kaikkien eläkerahat ja omistukset on kiedottu toisiinsa läpinäkymättömään pääoman massaan

onko näinä aikoina kun työttömyys on hallituksen toimienkin johdosta entisestään kasvamassa realistista ajatella että opiskelijoiden toimeentulo perustuu lainan ottamiseen ja että he pystyvät maksamaan takaisin kun työllisyysnäkymät ovat erittäin huonot

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

tärkeä keino siihen että kulttuurin tekijät saavat toimeentulon työstään on se että heillä on helposti käytettäviä luvallisia kanavia jota kautta tietoa kulttuurielämyksiä saadaan otettua vastaan ja toisaalta niistä saadaan myös niistä kuuluva korvaus

sisäänpäin käpertyvä nationalismi joka on noussut niin suomessa kuin ympäri eurooppaa heikentää kaikkien meidän mahdollisuuksia menestyä ja onnistua

pidän hämmästyttävänä sitä että jääräpäisesti hallitus jättää vastaamatta kysymykseen harmaasta taloudesta ja veroparatiiseista

ministeri vapaavuori sanoi että on kunnallisen demokratian halventamista se että kyseenalaistaa väitteen siitä että tämä on yksityinen hanke kun viidesosa tästä on kunnallisten energiayhtiöiden omistamaa eli veronmaksajien rahoilla tätä tehdään

täällä ministeri pekkarinen uhosi eilen vaihtoehtoja piti itse minuuttitolkulla pitkiä luentoja sitten vaati minuutissa vaihtoehtoja

arvoisa puhemies

pankkiirit ja omistajat ovat tehneet jättimäisiä voittoja

voitot ovat perustuneet suureen huijaukseen talouskuplan paisuttamiseen luomalla monimutkaisia rahoitusinstrumentteja

minä kysyn yhden asian teiltä ministeri pekkarinen

oletteko te ja työministeri sinnemäki teettäneet työllisyysvaikutuksista selvityksen ydinvoimavaihtoehdolle ja vaihtoehdolle että nämä samat pääomat joita nyt pannaan ydinvoimaan laitetaan uusiutuviin kotimaisiin energiamuotoihin

sen vuoksi me olemme ministeriössä pyrkineet edistämään kaikenlaisia hankkeita joissa yritetään luoda entistä parempia kanavia siihen miten musiikkia miten elokuvia erilaisia tiedostoja voi luvallisesti ladata ja niistä kohtuullinen korvaus tekijöille myös tuottaa

tässä tutkimuksessa joka tehtiin nostettiin esille muun muassa adoptio oikeuskysymys ja tasa arvoinen avioliittolaki ja eduskunnallehan tulee mahdollisuus tältä osin parantaa tasa arvoa kansalaisaloitteen kautta

mitä tulee kunnalliseen demokratiaan te ministeri vapaavuori olette helsingin kaupunginvaltuuston jäsen niin kuin minäkin

reaalisenkin omaisuuden kuten asuntojen arvoja on nostettu keinotekoisesti jotta lyhyen tähtäimen voittoja on saatu kasvatettua

tulevaisuuden isot ongelmat köyhyys ja eriarvoisuus sodat ja väkivalta ilmastonmuutos ja ympäristön tuhoutuminen kaikki nämä vaativat suomea avautumaan entistä enemmän eivät sulkeutumaan

arvoisa puhemies

onko helsingin kaupunginvaltuusto ministeri vapaavuori käsitellyt sitä että vantaan energia osallistuu ja kasvattaa vielä omistusosuuttaan tästä hankkeesta

mitä tulee miesten ja naisten väliseen tasa arvoon nyt on tunnustettu hyvin voimakkaasti että tasa arvokysymyksissä on myös miehiä koskevia ongelmia ja olen asettanut tämän vuoden alusta miesten tasa arvoa pohtivan työryhmän

jos miettii sitten yksittäisiä asioita niin rikesakko tuplattiin pienestä ylinopeudesta tai punaisia päin kävelemisestä tulee tuplasakko pienituloisille

politiikassa pitää yrittää niin lujasti ja niin suurella tahdolla kuin mahdollista

erilaiset suuret bonus ja optiojärjestelmät ovat kyseenalaisia perinteisissäkin yrityksissä

mutta sen sijaan kyse ei ole päästy ripeästi ja minä en usko että esimerkiksi se että pyrittäisiin nettiä sensuroimaan tuottaa tuloksia vaan nimenomaan niiden positiivisten keinojen kautta pitää lähteä hakemaan ratkaisuja

ei ole

politiikassa ei tarvita niitä jotka hyppäävät ensimmäisen vaikeuden edessä makaamaan maahan potkivat ilmaan ja parkuvat

se on ministeri vapaavuori kunnallisen demokratian halventamista että tehdään päätöksiä veronmaksajien rahoilla erittäin epävarmasta hankkeesta eivätkä poliittiset päättäjät edes pääse niihin kiinni

en ota kantaa siihen onko se hyvä vai ei mutta kyllä samaan aikaan tuntuu hämmästyttävältä että miljoonia veronmaksajilta verosuunnittelulla varastaneet aiotaan aktiivisesti katumuksen kautta päästää kuin koirat veräjästä

ongelmia liittyy muun muassa esimerkiksi siihen kuinka voidaan osallistua perheessä lasten hoitamiseen

vastuuttomasta kasinotaloudesta syntyneet bonukset ja osingot onkin jo siirretty veroparatiiseihin lakien ja verotuksen ulottumattomiin

tarvitaan niitä jotka todella yrittävät puolustaa perusturvaa niitä jotka todella haluavat muutoksia siihen että tuloeroja kavennetaan

kun vielä mennään siihen että täällä on puhuttu työllistävästä vaikutuksesta niin sen me myönnämme että rakentamisvaiheessa tulee totta kai suurella rakennustyömaalla työllistäviä vaikutuksia

tämän vuoden alusta on voitto ja mikä alustahan vanhempainvapaa joka korvamerkitään isille kahdella viikolla lisääntyi mutta sen lisäksi on sellaisia ongelmia jotka liittyvät terveyteen ja koulutukseen aivan niin kuin mainitsin

pienituloisia sakotetaan entistä enemmän miljonäärit päästetään sakkojen alta

työmies on palkkansa ansainnut

arvoisa rouva puhemies

perjantaina saatiin kauan odotettu sopimus ahtaajien työtaistelussa ja vielä samana iltana pääministeri ilmoittaa että hän haluaa rajata lakko oikeutta vaatii lakko oikeuden rajaamista

tarvitaan niitä jotka uskaltavat laittaa itsensä likoon tekevät kaikkensa sen puolesta että ihmisten tilanne suomessa paranee

vaalien jälkeen tiukasta työväen puolustajasta on tullut eteläranta kympin herrojen puudeli joka haukkuu aitoja työväenpuolueita ja saa silityksiä vuorineuvoksilta

eivät ne ainakaan suomalaisille duunareille tule ja siitä on osoitus se että esimerkiksi rakennusliitto ei ole lähtenyt tällä kertaa kannattamaan ydinvoiman lisärakentamista

lähes puolet kansasta on paennut kodeistaan

arvoisa puhemies

ääri islamilaisen terrorijärjestö isisin nousu vahvimmaksi vastapuoleksi on myös assadin etu koska isisin barbaarisuuden rinnalla verinen diktaattori vaikuttaa maltillisemmalta

arvoisa puhemies

työntekijöiden palkkoja halpuutetaan eli pannaan pienipalkkaisia naisia ja miehiä halvalla

irlanti ei ole erityisen vakavissa ongelmissa sattumalta

sitä ja esimerkiksi aiemmin selvitystilaan joutunutta islantia yhdistää äärimmäisen oikeistolainen talouspolitiikka

sitten on taiteilija apurahat

viime päivinä kun on lehtiä lukenut olen huomannut että monilla perussuomalaisten kansanedustajilla on ollut pikkuisen ongelmia muistin kanssa

mihin elinkeinoelämän keskusliitto ek tarvitsee enää kokoomuslaista toimitusjohtajaansa jyri häkämiestä kun heillä on hallituksessa edustajanaan pääministeri juha sipilä

sitten on kirjastoapurahat jotka määräytyvät sen mukaan kuinka paljon lainataan ja ne aivan niin kuin taiteilija apuraha jaetaan vertaisarvioinnin kautta

mutta samaan aikaan on käsittämätöntä että ilman suurempia vastalauseita annetaan nato maa turkin pommittaa isisiä vastaan taistelevia kurdeja sisäpoliittisista syistä

timo soini ei enää tyrmää eun kriisirahastoja

yhdysvallat katsoo tätä vain sivusta

nämä kriteerit ovat ne että aktiivisesti toimii kirjailijana aktiivisesti tekee tuotoksia ja toisaalta on pyritty huomioimaan myös sosiaalisia perusteita

arvoisa puhemies

kuten ministeri henriksson äsken totesi yhdenvertaisuuslain uudistuksella on tarkoitus antaa nykyistä vahvempi suoja syrjinnältä

arvoisa puhemies

kun katsoin nämä taiteen edistämiskeskuksen jakamat apurahat niin siellä oli hyvin laaja haitari ihan nuorista varsin iäkkäisiin

onko koskaan ennen nähty tilannetta jossa työnantajille ei kelpaa keskitetty pitkäaikainen nollaratkaisu palkansaajaliikkeen sitä tarjotessa

pidän tätä uudistusta erittäin merkittävänä

venäjällä on kansallismielisessä uhossa ajettu vähemmistöt ahtaalle tukahdutettu poliittista oppositiota vapaata mediaa ja kansalaisjärjestöjä

ettekö te enää muista sitä mitä te sanoitte ennen vappua

haapoja epäili että opposition mielestä tämä esitys on väärin tehty tai väärin sammutettu

arvoisa puhemies

julkisen sektorin alasajo kuitenkin vain pahentaa tilannetta jo valmiiksi työttömyydestä kärsivässä euroopassa

niitä on kolmen vuoden ajan yhdessä toimiessani tasa arvoministerinä viety eteenpäin ja nyt tulos on salissa keskusteltavana